mutta eilen sain kaksi puhelua pienyrittäjiltä yksityisyrittäjiltä jotka toivat esille tämän ongelman mikä liittyy harmaaseen talouteen

aikoinaan kun olin koulupoika nuorukainen vieläpä sotaväen käynyt mies minä en ollut nähnyt kyytä elävänä

lähdemme sitä käsitystä että elämä on alkanut hedelmöityksessä elämä avartuu ja äidin kohdussa ja elämällä on aina itse ei

tämä on hyvä mutta tämä ei ole viimeinen talousarvioesitys joka suomenmaassa tehdään ja sen takia haluan tuoda esille niitä näkemyksiä joilla voidaan tulevaisuutta myös kehittää myönteisesti

usein nähdään että on turhaa rajoittaa mainontaa mutta ajatellaanpa vaikka meitä kansanedustajia

he minulle sanoivat että koeta tehdä jotakin tähän ongelmaan

vasta sotaväen käytyäni minä näin omissa asuinpiireissäni elävän kyyn

he ovat menettäneet näin kertoivat monia tarjouskilpailuja sen takia kun osapuolina on mitä ilmeisimmin yrittäjiä jotka eivät maksa niitä veroja joita lainkuuliainen ja myöskin suomalaista työvoimaa käyttävä yritys tässä tapauksessa suomalaista työvoimaa käyttävä yritys maksaa ja tällöin tulee yrittäjien kesken hyvin epäterve tilanne

samalla meidän tulisi selkeyttää kestävän metsätalouden hoitotoimet ja bioenergian saaminen metsistä että nämä molemmat käytännössä sujuisivat

miksi minä en nähnyt johtui ehkä siitä että minä en osannut niitä huomata mutta toinen syy oli se että pihapiirissä ja niissä maisemissa liikkui karjaa ja karja tömisteli niin paljon maastoa että kyykäärmeitä ei sinne pihapiireihin tullut

ja tämä nhlään joko lähtökohdan tulisi olla kaiken lainsäädännön

me olemme hyvin haasteellisen tehtävän edessä että me voimme toteuttaa ne sitoumukset jotka on tehty bioenergian käytön lisäämisestä

mainonnalla on tehoa ja näin on myöskin alkoholimainonnalla tehoa mutta valitettavasti tietyt tosiasiat kertovat kuitenkin kielteisiä seurauksia mainonnan tuloksista ihmisille kansanterveydelle ja sitä kautta myös kansantaloudelle

niin tämä on todella paljon ja samaan aikaan meillä sanotaan että maahan tarvitaan niin paljon maahanmuuttajia ja niin paljon jotta tämä kansa voi selvitä tulevaisuudessa

tällä hetkellä näyttää siltä että me vain loitonnumme noista tavoitteista koska kemiallisen metsäteollisuuden käyttöaste on voimakkaasti laskenut ja sieltä tulevat vaikka mustalipeä tai muut käytettävät bioenergiapolttoaineet ovat vähentyneet ja vähenemässä ja samaan aikaan emme ole saaneet suoraan metsästä tulevan bioenergian käyttömääriä lisättyä

arvoisa puhemies

kyse on siitä että jo tuhatyhdeksän kuusikymmentä luvun lopun onnettomaan aborttilain seuraukset näkyvät meidän tilastollisissa väestön ikärakenteen

puhemies

kaikkein oudoin tapaus jota ei moni uskoisi oli se että myöskin ruokakaapissa oli kyy minnekä hiiri pääsee sinne pääsee kyykin

pääministeri vanhasen mallin ymmärrän sikäli hyväksi mitä hän on esittänyt että perheessä voidaan silloin kun lapset ovat pieniä jommankumman vanhemman toimesta hoitaa näitä pienokaisia kotihoidon puitteissa kotona

toivonkin että jatkossa kiinnitettäisiin huomiota sekä kestävän metsätalouden rahoitukseen että myös siihen että saamme metsistä metsänhoitoa edistäen bioenergiaa suomalaiseen energiantuotantoon tuntuvasti nykyistä enemmän ja mahdollisimman nopeasti

tuolloin tehtiin mielestäni virhe tämä on minun henkilökohtainen mielipiteensilloissa aborttilainsäädännössä jota on yritetty korjailla mutta asiat eivät ole suinkaan tule kun

samoin myöskin maalatessani vintin ikkunaa kohtasin kyykäärmeen joka oli rakennuksen sisäpuolella vintin ikkunalla

arvoisa puhemies

kun nyt juuri oli esillä tämä lapsilisien korottaminen kolmannesta lapsesta eteenpäin lapsimäärän suuretessa niin siinä yhteydessähän juuri todettiin tämä epäkohta minkä ed

tämä on eräs perusasia

lähtökohdan tulee olla siisti

kyllä minä ihan kyyntappoaikeissa sinne menin mutta se oli sitten kaikonnut ja minä hiukan hakkasin paikkoja ja tömistelin ja toivoin että se olisi löytänyt reittinsä pois

elämän syntymätön ihminen vaikka hänen kotinsa on äidin kohtu neljä elämä on yhtä arvokasta kuin meidän jotka

lääkärin hippokrateen vala on arvokas

elikkä kohtaan näitä kyykäärmeitä kyllä kovasti ja aina silloin jos minulle osuu väline jolla tuolta pihapiiristä tämän kyyn eliminoin niin minä sen teen

se velvoittaa elämän suojeluun ja näin ollen toivon ettei lääkärien tarvitsisi missään yhteydessä tehdä tämän arvokkaan hippokrateen vastaisia tekoja vaan että lääkäri voisi kaikessa kutsumusammatissaan olla elämän puolustajat elämän loppuun

minä olen sen verran kömpelö että minä en aina tuossa onnistu saatikka siinä taitoteossa mihinkä täällä viitattiin että otetaan kyy kiinni rukkasella

minä en ensinnäkään siihen rohkenisi koska siinä voisi käydä huonosti ja minä en oikein kätevänä sitä neuvoa pidä että sen ottaa kiinni ja siirtää jonnekin

arvoisa puhemies

toivon että asian valiokuntakäsittelyssä kiinnitetään huomiota niihin näkemyksiin jotka ovat elämän ainutkertaisuuden puolesta

näin luodaan poliittista tahtotilaa

syntymättömän lapsen ihmisen arvon puolesta

varmaan on niin että tämä aloitteen malli jota edellisissä puheenvuoroissa pidin hyvänä on yksi vaihtoehto pohdittavaksi

päinvastoin tehometsätalouden myötä tulee aukeita paikkoja ja noille aukeille paikoille ilmaantuu kyllä tavaton määrä kyitä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

erkki pulliaista että hän on tehnyt erittäin hyvän ja ajankohtaisen lakialoitteen ja toivon että tämä ripeästi saatetaan lainsäädäntöön

johanna karimäen tekemä ja useiden edustajien allekirjoittama lakialoite on erittäin hyvä ja toivon että tämä johtaa näillä valtiopäivillä hallituksen sopimuksissaan tekemään hallituksen esitykseen jotta asiassa päästään eteenpäin

kivirannan esille tuoma malli on myös erittäin perusteltu elikkä verovapaus omaishoidon tuelle

edustajat

meillä kaikin tavoin koko elämän sektorilta tulee pitää entistä enemmän huolta huoltovarmuudesta

elikkä näin ollen tässä pitäisi löytää sellaiset toimivat mallit millä edetään koska omaishoidon tarve tulee ainakin voimakkaasti lisääntymään

arvoisa puhemies edustaa soini käytti varsin yleisen puheenvuoro oli ikään kuin paavi on iskenyt tuomassa tänäänoin tyytyy aina tunnetusti mies vaikka pitääkin harmittaa mutta itse tähän asiaan niin ylistää soini on nainen joutuu sen tilanteen sen eri syystä

ne ovat siinä myrkkyjä tehokkaampia keinoja hävittämään näitä metsän tuholaisinakin olevia myyriä täytyy tämä ihan todeta ja sanoa

tämä koskee ruokaa

minua lämmittää suuresti tämä aloitteen idea koska itse olen hamassa nuoruudessani lukiolaisena tehnyt sähköä koskessa pienvoimalalla

pulliainen tämän aloitteen kautta on esille tuonut

elikkä voi olla että jossakin kyykannat ovat vähentyneet ja ainakin keski suomessa ainut matelijalaji niistä joihinka tässä viitattiin ovat kyyt

hän on valinnut raskauden keskeyttämisensä tilanne on äärimmäisen vakava hänelle henkisesti rasittavaa luoda mittava eikä ole sitten siinä tilanteessa todellakaan tarpeen että joku tulisi sanomaan ettei sotaa pa tiimissä nyt pääsyn edustaja soinnin tein nyt olet jälleen ruokia kirja kainalossa mutta kehottaisin kiinnittämään huomiota niihin ihmisen olemuksiin joita siinä endurologisessa kehityksessä oli ensimmäisten viikkojen aikana kuitenkin raskauden keskeytyksistä merkittävin osa taigan merkittävä osa tapahtuu esimerkiksi ennen kuudetta raskausviikolla eli noin kolme kahdeksan

minä en ole koskaan siellä tavannut näitä muita en vaskitsaa en ole tavannut myöskään tarhakäärmettä tai rantakäärmettä mutta kyitä sitä vastoin erityisen paljon

tämä takaisi sen että jos tulee todellakin sadekesiä tai muita hankaluuksia niin meillä on kotimaista energiavarantoa aivan normaaliinkin käyttöön emme ole sateitten armoilla

tietysti tässä täytyy sitten valvoa se että sähkö jota yksityiset tuottavat yleiseen sähköverkkoon on juuri sitä sähköä mitä tuossa verkossa annetaan että sähkön laatu täyttää ne kriteerit mitä sille annetaan

aikoinaan kun junat liikkuivat polttopuilla höyryveturien aikaan suomessa oli uljaita halkovarastoja joita pidettiin ihan varmuusvarastoina

no vapaa ajan asunnot usein sijoitetaan rantoihin rantakallioille maisemaan joka on aurinkoinen ja kyyt ilmaantuvat sinne

arvoisa puhemies

kun taloudellisen taantuman ensimmäiset merkit olivat havaittavissa silloin pääministeri vanhanen halusi elvyttää kotimarkkinoita kotimaista kysyntää ja kehotti ihmisiä tekemään ostoksia ja käyttämään rahaa jotta pyörät pyörivät

elikkä kyllä kyykäärmeet ovat myöskin ongelma ja silloin minä näkisin että aihetta tämänkaltaiseen lainsäädäntöön mitä täällä tuotiin esille ei ole

tällaiseen tulisi nimenomaan nytkin pyrkiä ja nopeasti toteuttaa

todellakin sähköverkkoa on meillä maassa hyvin paljon myös hyvin harvaanasutuille seuduille ja siellä ovat monet mahdollisuudet tuottaa sähköä aivan kuten täällä aloitteen perusteluissa tuodaan esille

jos yhteiskunnassa tulee joitakin häiriöitä olkootpa ne mitä tahansa niin silloin ei välttämättä sinne risusavottametsään keritä eikä kantoja kokoilemaan eikä bioenergiaa talteen ottamaan

mielestäni tämä ihmisen tappaminen on kyllä aika tavalla se on ollut myöskin empirologisesti ja lääketieteellisestä tuomittava se lisäksi myös moraalisesti tuomittavaa

yrttiahon puheenvuoro mielestäni herättää mielenkiintoisia hyviä ajatuksia siitä että jos kaikkein pienituloisimmilla niin eläkeläisillä opiskelijoilla kuin tällä joukolla joka tilastojen mukaan ja monien aivan oman kokemuksen mukaan on pudonnut yhä syvemmälle köyhyyteen olisi enemmän ostovoimaa niin tämä tulisi selvittää millä tavalla tämä vaikuttaisi talouteen elvyttävästi

minusta olisi järjettömän kömpelö menettely jos tässä täytyisi poliisilakia soveltaa tehdä tutkimuksia onko ollut hätätilanne missä kyy tapetaan

se pitää olla valmiina että sitä on silloin kun sitä tarvitaan

maalaisyhteiskunnassa oli talollisen ja asukkaan kunnia asia pitää huoli siitä että liiteri on täynnä puuta tarvittaessa vielä toinenkin katettu tila ja sen lisäksi vielä kuivunutta puuta halkopinoja katettuina tämänkin jälkeen

jos kyy on pikkulapsen luona niin siinä on todella toimittava varovasti että ei tämä kyy vain koe tulevansa hyökätyksi ja pistä sitä lasta

ongelma on että mielon abortteja meillä on myös ja enenevässä määrin teiniraskauksia ja silloin tietysti pitää kysyä minkä takia jos tahto takkuus yli kymmenentuhatta raskauden keskeytystä tapahtuu kouluissa kuulemma ei tällä hetkellä edes entiseen tapaan opeteta kysymystä miten elämä syntyy mitä pitäisi tehdä mitä piti suojautua seksin yhteydessä ettei to ei toivottuja raskauksia

minä väitän että se pyörittäisi pyöriä kautta koko maan niin palveluissa kaupankäynnissä kuin tuotannossa ja synnyttäisi myöskin uusia työpaikkoja ja mikä parasta auttaisi näitä ihmisiä elämän arjessa

minusta se olisi suorastaan tietyn kulttuurihistoriankin vaalimista että niissä olisi tuommoisia pienvoimaloita kaikki tietysti niin tehden että se sopeutuu hyvin maisemaan luontoon kala ja raputalouteen ja niin edelleen

pulliaisen aloitteella tähdätään tänä aikana juuri tähän ja kun meillä on yhteiskunnassa siirrytty aivan oikein ilmastokysymysten ja terveen järjen vuoksi kaukolämpöjärjestelmiin ja niissä käytetään kotimaista bioenergiaa niin silloin on todella välttämätöntä että toimitaan tämän lakialoitteen esittämällä tavalla

niin paljon kuin aloitteentekijät ovat varmaan vaivaa nähneet tähän aloitteeseen niin en voi tätä kannattaa

samoin näkisin harkittavaksi vielä aloitetta hieman laajemmalti että otettaisiin huomioon mahdollisuudet puuenergiasta kaasuttamalla aivan metsässä vaikka täysin asumattomalla seudulla tuottaa sähköä siirrettävilläkin laitteilla että nämä mahdollisuudet ottaisi huomioon koska siellä metsän keskellä saattaa kulkeakin sähköverkkoja

jos meillä myös ongelmia on alkioiden käytöstä lääketieteellistä

minusta on käsittämätöntä jos joku rohkenee arvostella saatikka moittia tätä aloitetta

meillä on lainsäädäntöä ehkä hiukan liian tiukka

jos ne varat mitä työnantajat ja työntekijät ovat eläkemaksuina maksaneet olisi sijoitettu kotimaisiin kohteisiin investoitu tänne ne olisivat synnyttäneet työpaikkoja mutta suurten voittojen ja tuloprosenttien tavoittelussa niitä on sijoitettu ulkomaille

kantasolujen käytön suhteen ja tässäkin kohdin eduskuntaa vastikään ja sen perustuslaki valiokunta liukko on linjannut

silloin kun tällaisesta mainonnan haitasta puhutaan niin mainosten tuottajat vähättelevät mutta kun samat mainosten tuottajat kauppaavat kansanedustajaehdokkaille mainoksia niin silloin puhutaan mai nosten suuresta voimasta joka sekunnilla

olen kritisoinut jo vuosia sitten että mitenkä käy kun ulkomailla tulee taantuma mitkä ovat tuotot silloin tulevatko edes pääomat takaisin

koen tämän erittäin hyväksi paitsi itse sähkön tuotannon kannalta nimenomaan häiriötilanteitten kannalta

ihmisen yötauon jo saanut sen muodon jolanta voidaan puhua että siellä on syntymässä kasuavassa ihminen niin siinä tilanteessa että hänen suojelu huumeiden alkoholin haittavaikutuksen suhteen on aivan perusteltu tässä mielessä tämä termi pakkohoito olisi hyvä muuttaa myös käyttänyt mutta palaan tähän lyhyesti vielä tähän ei elämä on elämää on varmasti nimenomaan

nyt tämä tilanne on käsissä ja siksi me olemme näin on perusteltu joutuneet niihin ratkaisuihin jotka tuntuvat epäoikeudenmukaisilta

silloin jos vaikkapa ydinvoimala syystä tai toisesta on poissa käytöstä tai merkittävät verkkohäiriöt syystä tai toisesta tapahtuvat olisi hyvin tärkeä asia että verkkoon saadaan kuitenkin sähköä

tämän vuosituhannen alkupuolella oli niitä monia myrskyn aiheuttamia sähkökatkoksia kautta maan joissa jopa vuorokausia kesti ennen kuin saatiin verkkoon sähköä

siinä miten siellä emäsparit ovat asettuneet se on se oikea elämän lähdet niitä on nyt miesten kiveksissä niitä naisen munasarjoissa ja ne eivät koskaan tappaa useimmat niistä koskaan tapahtuisi

tietyllä säännöstelyllä voitaisiin elintärkeitä toimintoja laajamittaisenkin sähkökatkoksen aikana hoitaa

tämä dinah keittiö ja siinä melko hankala sillä mä siinä sitten syntynyt kun tapahtuu tänään siittiösolun tunkeutuminen ihmisiä juttuun tunkeutuneen munasarja munasolun seinämän läpi niin väittäisin että sille ei ole oleellisesti sitä tapahtuu paljon mutta siitä ei

arvoisa puhemies

pulliainen toi hyvin tärkeän näkökohdan esille aivan käytännön toteutuksessa kuinka asiakasrahoitteinen liiketoiminta pidetään erillään julkishallinnollisesta puolesta

esimerkiksi matkapuhelimet tarvitsevat tietyin välein aina sähköä lankapuhelinverkko on paljolti maaseudulla haja asutusalueella kadonnut

aivan hyvä ajatus että olisi erillinen sisäänkäynti koska metsänhoitoyhdistykset ja myös yksityiset alan toimijat eivät voi pitää oikeudenmukaisena sitä että jos tulee käsitys että julkinen viranomainen toimii samalla sektorilla

näen tämän erittäin hyvänä aloitteena paitsi normaalina aikana vihreän sähkön edistämiseksi suomalaiseen sähkösaaviin jos tuota kuvausta käytän mutta myöskin poikkeusolojen varalta olivatpa ne mistä syystä tahansa

ja kaikki ne jotka ovat jo yrittävät perheet hankkia lapsia tietävät että tämä ei välttämättä aina ole helppo tapahtuma vaan se esiintyy siellä mä vähitellen se kehittyy vähitellen ja aivan oikein että soini kaijalla on tässä merkitys

tiedän että jo nyt monet alan yksityiset toimijat kritisoivat metsänhoitoyhdistyksiä koska metsänhoitoyhdistys toimii kuitenkin eräänlaisena viranomaisena siinä mielessä että saa veroluonteisesti metsänhoitoyhdistysten jäsenmaksut mikä on tietysti ihan perusteltu käytäntö ollut

se ei missään vaiheessa ja raiskaus raiskaus voidaan keskeyttää edustaja räsänen viittasi siihen että raskautta keskeytetään tilanteissa jolanta senikäinen sikiö voitaisiin jo vanhoja keskoskaapissa täysin painoiseksi ihmiseksi tähän haluaisin sen todeta että meillä on aika paljon pitkälle viety myös näiden sikiöiden hoitoa sillä tavalla että

hoskosen puheenvuoroon liittyen haluan yhtyä lämpimästi niihin ajatuksiin että metsänomistajan on voitava tuntea olevansa isäntä omassa metsässään voivansa olla itsenäinen toimija jota ei pakkovallalla kahlita vaan kannustetaan opastetaan neuvotaan ja toimitaan myönteisillä tavoilla ei kepillä vaan porkkanalla

kehittynyt siitä kehittynyt kasvaa ihminen oma kuitenkin aivovamma vammoja hänellä on hermoston toimintaa vaikeuttaa vaikeuksia vajavaisuutta villiyttämää yritys kaikkien mahdollisten siinä syntyneiden sikiöiden pitämisestä elossa ei ole vielä toimi toivotulla tavalla johtanut tuloksiin mutta itse kyllä toivon mieluummin niin päin että lääketiede kehittyy entisestään tässä asiassa jotenka voidaan myös nämä aitta ongelmat paremmin poika elämä on perittyä suojeltava asia ja

tietysti joukossa on jotakin muutakin mutta lähtökohtaisesti pitää antaa luottamus omatoimisuus ja vastuu metsänomistajalle itselleen omista metsäasioistaan

ninku rystä räsänenkään perin innostus siitä että me valikoimme joitakin sieltä synnyttää pysyy syntymää ja toisia emme sillä perusteella että onko mahdollisesti kysymyksessä vajavaisuus joka voi olla dallasin taittui tämä turner tyyppinen syndrooma kenen tai siis

arvoisa puhemies

mutta on hyvin mielenkiintoista että täällä kauttaaltaan tunnustetaan se epäkohta että perintövero lähiomaisilta on ongelma ja tähän halutaan muutosta

joltakin menee sitten edelleen että sama vyöhyke jatkui keuruun kaupungin länsiosissa myös entisen pihlajaveden kunnan puolelle ja edelleen ähtärinkin puolelle

leevi lähti virhe jos nyt virheistä tässä voi puhua mutta kuitenkin oleellista on että myöskin päivi

arvoisa puhemies

on oikeus siihen että hänellä

pulliainen on todella asioista perillä

tämä on aivan oikein ja tällä tiellä tulee vain nopeasti jatkaa eteenpäin tulevan vuoden puolella

olen kohdannut aivan vajaan kilometrin päässä syntymäkotipiiristäni nämä suomen neljä suurpetolajia ja myös niin kuin tässä kerroin käsiteltävänä olevan eläimen luonnossa

tuhot ovat olleet myös henkinen järkytys

etukäteen ajattelun ajattelun suojelusuunnitelman ja harkinnan mukaan sen kukoistaa virhettä kun hän haluaa ja tällöin se tulee tietysti se perhesuunnittelu tapahtua muulla tavoin kuin raskauden avulla ja raskauden keskeyttää muulla tavalla kun raskauden keskeyttämisellä ja tässä nimenomaan luonnon eräs asia mikä on vakava kysymys raskauden keskeyttämistä käytetään edelleenkin siinä mielessä väärin että se on muun ennaltaehkäisy selvän tai se on nimenomaan ennaltaehkäisee raskauden yhdistämisen korvike ja tässä sitten pitää palata siihen että mitä koulut tekevät mikä vie yleensä tiedotetta miten minua lapseen miten nuoria ihmisiä opetetaan tässä